sitä me tänne todellakin tulemme tarvitsemaan

arvoisa herra puhemies

hallituksen sisäinen yhteistyö perussuomalaisten ja kokoomuksen kanssa sujuu hyvin ja kun valtiovarainministerikin on ruvennut niin kauniisti puhumaan maakuntaitsehallinnosta niin sydän oikein sykkää

te ette ole tähän vastanneet vielä

se on tietysti totta että ulko ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsitellessään asiaa ei varmaankaan toteuttanut poliittista ohjausta ei koska se oli tehty jo aiemmin

tähän vielä haluan varmaan jo aika loppuun todeta sen että kun perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja tuossa arvioi palataanko tähän vaalilain uudistukseen joskus varmasti palataan

yksi mielenkiintoinen asia joka ei ole keskustelussa noussut esille ollenkaan ja johonka valiokunta mietinnössään kiinnittää huomiota on sisävesiliikenteen kehittäminen

olisiko nyt aika lähteä nuo padot jo murtamaan ja lähteä euroopan muunkin liikennepolitiikan mukaisesti viemään näitä sisävesiliikenteen asioita eteenpäin

aina on jotain uudistettavaa mutta siihen missä muodossa ja mitä sitten uudistetaan edelleenkin haluan toistaa että mielestäni se malli jota olen vähän nostanut esille olisi paras että useamman vaalipiirin kesken muodostettaisiin yhteinen vaalialue jolloinka pystyttäisiin toteuttamaan jokaisessa vaalipiirissä omat vaalit omilla ehdokkailla omilla äänestäjillä ja sitten se tasauspaikkajärjestelmä olisi useamman vaalipiirin kesken

miksi sitten ministeri ei voinut alun perin myöntää sitä että hän on käyttänyt sinällänsä aivan myös luonnollista ohjausvaltaansa tässä kysymyksessä

kysynkin ministeriltä olisiko nyt aika jo katsoa sillä lailla pitkälle tulevaisuuteen tuonne ensi vuosikymmenelle ja eteenpäin että meillä laadittaisiin uudelleen sisävesiliikenteen kehittämisohjelma kanavointineen ja siihen liittyvine asioineen

tässä suhteessa tulee silloin esille myös kysymys harhauttiko hän osaltaan eduskunnan ja muun julkisen sanan ohella myös hallitusta koko ulko ja turvallisuusvaliokunnan kokoonpanoa aina tasavallan presidenttiä myöten tässä suhteessa kun ei kertonut että hän on joltakin osin tätä poliittista ohjausta tehnyt

on aivan selvää kuitenkin että kokonaisuudessaan meidän on siirrettävä maanteiltä ja ehkä rautateiltäkin kuljetuksia ja jos niitä nimenomaan voidaan viedä vesiliikenteen piiriin niin se on kokonaistaloudellisesti ilmaston ja hyvin monen muun asian kannalta edullista

vaikkapa pohjois karjala etelä savo pohjois savo yhdessä jokaisessa vaalipiirissä maakunnassa omat vaalit omat ehdokkaat oma järjestelmä tältä osin mutta sitten laskentatoimi yhdessä

sipilän hallituksen politiikassa joka on yhdessä hallituspuolueiden kanssa sovittu ja hyväksytty näkyy juuri tämä korjausvelan poistaminen eli ne investoinnit jotka tuovat edellytyksiä joukkoliikenteen kehittämiselle

samalla se korostaisi myös ilman muuta sitä alueellista yhteenkuuluvuutta ja esimerkkinä joka on tavallaan huono vähän muista syistä ovat tietysti nämä euroopan unionin parlamentin vaalit

mielestäni kun puhutaan demokratiasta ja lähidemokratiasta tämä teidän tarjoamanne demokratiamalli on kuin kiinalaista lähiruokaa suomalaisille

on erittäin hyvä että sosiaali ja terveysministeriö on valmistelemassa nyt kahta tärkeää pientä mutta erityisesti veteraaneille tärkeää lakimuutosta

todellakin nyt laitetaan sekä rautateitä että niitä upottavia maanteitä kuntoon jotta suomessa yleensäkin tämä liikenne pystyy pelaamaan

se antaisi myös niille vaalikampanjoille ja niille uusille ehdokkaille elikkä demokratian airuille mahdollisuuden oikeasti tehdä kampanjaa pienemmilläkin resursseilla eikä niin että täytyy olla valtakunnallinen julkkis joka taas voi sitten noissa valtakunnallisissa eurovaaleissa pärjätä

pääministeri ahon ja valtiovarainministeri viinasen aikana tilanne oli kovin toisenlainen verrattuna nyt pääministeri vanhasen ja valtiovarainministeri kataisen aikaan

ja se on tämä oleellinen kysymys

tässä mielessä tämä kotikunta ja maakunta ovat kaikille tärkeitä ja isompia kysymyksiä kuin pelkästään nämä täällä esillä olleet asiat

me tarvitsemme ilman muuta myös uusia investointeja ja tässä haluan kyllä olla kannustamassa hallitusta siinä että me haemme tämän vaalikauden loppupuolelle niitä mahdollisuuksia millä ihan oikealla tavalla pystytään luomaan uutta rahoitusta uusille investoinneille

tässä mielessä tämä budjettikäsittely on ollut hyvä ja tämä on tullut tietoon että stmssä tällainen valmistelu on meneillään ja sitä haluamme kiirehtiä ja myös siihen rahoitusta

se on merkittävä asia

tämä on tietysti nyt sitten vaalilain uudistuksen edessä oleva kysymys mutta mielestäni jos joskus tällaista kompromissia haetaan ja hiotaan myös tämä malli kannattaa ilman muuta pitää mielessä

mutta arvoisa puhemies kyllä täytyy sanoa että tämä päivä on sote uudistuksen kannalta sellainen että se merkitsee että se on sote uudistuksen musta joulu

korjausinvestoinnit on hoidettava nyt kuntoon mutta tarvitaan myös kehittämisinvestointeja ja tässä tietysti hallituksen pitää nyt pystyä varsin nopeassa tahdissa kertomaan millä lailla kuljemme eteenpäin

täällä oikeusministeri ilmoittaa että esitys ei ole perustuslain mukainen hallituspuolueet ovat sekasorrossa ja kansalaiset ja palveluiden käyttäjät sitä suuremmassa ihmeessä

sen vuoksi tietysti tämä suuri edessä oleva velanoton määrä aidosti kauhistuttaa koska se on myös sitä velkaa mikä siirtyy tuleville sukupolville maksettavaksi

arvoisa rouva puhemies

tähän loppuun vielä jotta valtiovarainministeri ei kyllästyisi tähän keskusteluun joka ei ole kovin paljon tuottanut ehkä uusia työpaikkoja nuorille haluan kannustaa että välimeren tauti ei leviä

me joutuisimme korottamaan veroja

me joutuisimme tekemään juuri niitä ikäviä toimenpiteitä joilla samalla myös meidän kansantaloutemme pyörien pyörimistä hidastettaisiin eli itse asiassa syvennettäisiin lamaa

siksi valtio joutuu ottamaan velkaa koska valtiolla kuitenkin on isommat hartiat myös kestää tämä velanoton rasitus ja hoitaa se tulevaisuudessa pois tekemällä vähän enemmän työtä ja sitä kautta maksamalla se sitten yhteisesti

ihan alkuun haluan todeta edustaja jokisen puheenvuoron perusteella että todellakin olin tuossa keskustelussa huolestunut suomalaisesta henkilöliikenteestä rautatieliikenteestä

on varmasti myös oikeudenmukaisempaa että valtion velanoton kautta pystymme elvyttämään kuin jos säästötoimenpiteitä kohdennettaisiin

kun ollaan avaamassa kilpailulle niin samalla on myös tarkasteltava mitä vaikutuksia tällä kilpailutuksella ja rautatieliikenteen henkilöliikenteen avaamisella on koko maan raideliikennettä ajatellen

erityisesti haluan todeta vielä tässä yhteydessä panostukset liikenteeseen

liikennepoliittinen selonteko maalaa monia myönteisiä asioita mutta rahoituksen puuttuessa todellinen suomalaisen liikenneverkon kehittäminen jää aneemiseksi

on helppo yhtyä ulkoministeri tuomiojan aiemmin esittämään näkökulmaan siitä että venäjän kannalta suomen raja on vakain ja ongelmattomin raja

on pakko todeta että tältä osin tämä elvytyspaketti on oikea hyvä ja pureva ja tulee sekä työllistämään että viemään meidän infraamme eteenpäin ja sitä kautta myös sitten parantamaan suomalaista kilpailukykyä

tässä suhteessa sekä venäjän että suomen intressit ovat ilman muuta yhteisiä ja näin ollen myös turvallisuus ja puolustuspolitiikka tuo mukanaan vakautta kunhan pidämme huolen siitä että myös suomen puolustus osaltaan on uskottava

arvoisa herra puhemies

se mihin me tarvitsemme lisää varoja tämän vuoden aikana on ilman muuta kuntatalous

kun suomen taloudellisista näkökulmista on vähän erilaisiakin näkökulmia niin haluaisin todeta kyllä pääministeri stubbille sen ja johonka myös ulkomaankauppaministeri osaltaan yhtyi keskustelussa että kyllä näillä epäsuorilla vaikutuksilla on todella iso merkitys myös suomen kannalta

yhteisöverotuotot ovat romahtaneet ja verotulot tulevat vähenemään ja tämä aiheuttaa ilman muuta kaikissa kunnissa suuria ongelmia

hallituksen on tuotava toinen lisätalousarvio vielä ennen kesää eduskuntaan ja tehtävä siitä kuntatalouspaketti joka pitää sisällään myös konkreettisesti niitä ratkaisuja mitä tuleva kehysriihi tulee osaltaan käsittelemään

sitä kautta varmasti kuntalaisilla olisi valmiuksia myös kuntaliitoksiin ja näin ollen tästä tietyntyyppisestä väittelytilanteesta myös päästäisiin pois

arvoisa puhemies

selonteon eduskuntakäsittelyssä perusväylänpidon rahoitusta tulee parantaa jotta tieverkon rapistuva kehityssuunta voidaan muuttaa

tuossa edustaja sarkomaa aiemmin puhui tästä paras lain ohjaavuuskysymyksestä

silloin kuntien yhteisöverotuottojen jako osuus on erittäin merkittävässä roolissa mutta myös muut valtionosuusratkaisut koska kaikki kunnat tulevat tämän pahimman laman yli tarvitsemaan tukea

kokoomushan oli juuri se puolue joka esti tämän lain valmistelun yhteydessä sen että maakuntaliitot olisivat toimineet ohjaavana tekijänä oman maakuntansa alueella paras lain eteenpäin viemisessä

keskustan hallituskaudella toteutettu rahoitus puuhuollon turvaamiseksi on hyvä esimerkki onnistuneista toimenpiteistä joilla saatiin korjattua monia todella heikkokuntoisia tieyhteyksiä

ja kun se poistettiin tuosta laista niin näin ollen kunnat olivat vähän niin kuin omillaan että kuka neuvottelee kenenkin kanssa ja monessa tapauksessa kävi niin että ystävät löytyivät kauempaa ja viholliset siitä läheltä

sitä minä olen ihmetellyt tässä tämän keskustelun aikana kuinka sdp kehtaa edelleenkin olla nuiva tälle ruokaveron alennukselle

haluan myös muistuttaa että ruokaveron eli elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen sisältyy jo eduskunnan tekemään yksimieliseen päätökseen euroopan unioniin liittymisratkaisun yhteydessä

helposti käy niin että muutoin puomit lisääntyvät teiden suulla ja myös meille suomalaisille tärkeät jokamiehenoikeudet vaarantuvat käytännössä

arvoisa puhemies

jyrki kataisen hallitus sopi hallitusohjelmassaan erityisesti itä ja pohjois suomen kehitysohjelman laatimisesta

pentti oinosen puheenvuorosta jäi kyllä auki mitä ne pääministerin metkut oikein ovat

herra puhemies

sen tulee näkyä siellä tavallisen kansalaisen kukkarossa ja kulutuksessa ihan oikealla tavalla

paajasen näkökulmaa siitä että ei venäläisiä suomesta tule pois karkottaa ja meidän pitää harjoittaa kauppaa ja harjoittaa yhteistoimintaa

koko sisä suomi jäi rannikkoseutujen jalkoihin hallituksen kehysriihen uusissa liikenneratkaisuissa

tässä mielessä kyllä on toivottavaa että myös sdp tulee tukemaan tuota ruokaveron alennusta

arvoisa puhemies

mutta sen torjun kyllä jyrkästi että lakialoitteessa jollakin tavoin harrastettaisiin rasismia

te sosialidemokraatit olette edellyttäneet ennen vaaleja portugalin osalta hallittua velkajärjestelyä

eräs asia

urpilainen aiemmin totesi että kansalaisjärjestöjen ja ay liikkeen tuki ja raha on samanlaista niin kyllä minä haluan kansalaisjärjestöjen puolesta todeta että toivottavasti se ei ole ainakaan sellaista kuin silloin kun metalliliiton toimitsija aikoinaan painosti sekä sdpn että vasemmistoliiton kansanedustajia tietyissä energiaratkaisuissa

suomalaisiahan diskriminoidaan

se ei ole toteutumassa